mä

tässä on nimenomaan tietysti myöskin järjestäytyneen rikollisuuden puolella sellaisia asioita jotka vaativat vakavaa suhtautumista

tämä käy ilmi käsittelyssä olevan sopimuksen

ministeri kataisen vastauksesta näkyi silloin nimenomaan se että hallituksen painopiste on verotukseen liittyvien väärinkäytösten ehkäisemisessä ja vähentämisessä valvonta ja perintätoimien tehostamisella ja monipuolistamisella

olevaa kohtaa kolme jossa todetaan ja alussa näen että kokeilusopimuspuoliluopuu peruuttamattomasti ja ehdottomat ehdottomasti koskemattomuudesta

tähän sopimukseen liittyvien oikeudenkäyntimenettelyjen osalta mukaan lukien rajoituksetta kanteet muit tuomiot ja muut päätökset takavarikot pidätykset

pidän nyt tärkeänä että tältä osin tämä neljäs talousrikostorjuntaohjelma etenee mutta peräänkuulutan nimenomaan myöskin verotustietoja ja myöskin näitten muitten kohtien etenemistä

minä

sopimuksen sisältö on ilmeisesti luettu valtiovarainvaliokunnassa ja hallituksessa niin tarkkaan että on todettu että ette mitään perustuslaillista ongelmaa tässä ei ole mutta pikkusen miettimättä että kuun varjo talousvaliokunnassa tätä yritettiin käsitellä todettiin että aika ei riitä vastuun ottamiseen siinä mielessä että valiokunta voisi lausuntonsa antaa niin annettiin periksi ja luotettiin valtiovarainvaliokunnan työskentelyyn valtiovarainvaliokunta muutamaa asiantuntijaa kun kuuli ja ei kylläkään näin sellaista objektiivista asiantuntijaa joka katsoisi analysoisi tätä sopimusta vaan kaikki oli niitä aikoja enemmän tai vähemmän sidoksissa suomen hallitukseen tai euroopan keskuspankkijärjestelmään suomen pankki

pidän myös tärkeänä sitä että ulkomaisen laittoman työvoiman valvonnassa palautettaisiin toimintaan ministeri holmlundin ja poliisijohdon viime vuonna lakkauttama ja muuhun toimintaan sulauttama krpn yksikkö koska meillä ovat ulkomaisen työvoiman ongelmat lisääntyneet ja siellä on myöskin erilaisia vakavia ilmiöitä harmaan talouden alalla ilmennyt

te olette ministeri risikko perustellusti arvostellut pohjois savon sairaanhoitopiirin hanketta perusterveydenhuollon avohoidon palvelujen ja terveyskeskussairaalatoiminnan siirtämisestä kysteri liikelaitokselle

joka tapauksessa on nyt myönteistä että tämä asia on edennyt ja minusta kannattaa eduskunnassa pitää painetta näissä muissakin kohdissa jotta myös yhteiskunnan sisäisellä turvallisuudella varmistetaan niin työntekijöiden kuin yritystemme kilpailukyky jatkossa

mihin toimenpiteisiin te aiotte ryhtyä kun tätä rakenteeltaan ja maantieteellisesti hajanaista järjestelmää joka murtaa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon luontaisen kokonaisuuden aiotaan viedä nyt väkisin läpi

neliöitä ole kyllä siinä mielessä käsitelty lainkaan sillä vakavuudella perusteellisuudella kuin tällaisen asian analyysi edellyttää

eli tämäkin kohta jonka tuossa luin se kuulemma perustui lainsäädäntöön niin kuin täällä seurukuustoista yks kohdassa todetaan että tässä

ja mielenkiintoista kun mennään näin valtavaan yksittäiseen takauspäätökseen

suomen kansan nimissä niin sopimusehdotkin ovat vielä näin yksiselitteaikaa näin epäselvät minulle epäselvät kun en ole juristi en pysty

mitä tuo luopuminen kaikista oikeuksista tarkoittaa jos minä menen omavelkaiseen takaukseen jonkun puolesta ja lupaan samalla että kyllä minulle tulee sitten minkäänlaista moitetta tai muuta vaikka tekisit mitä nostamaan niin se on aito mielenkiinto

ei edusta ja kimmo

arvoisa puhemies edustaja saisi minusta avasi oman puheenvuoronsa hyvin toteamalla että tämä kokonaispäätös ennen juhannusta tehty takauspäätös että tämä nyt puitesopimus joka tehdään tässä niin mittakaavaltaan mittasuhteiltaan

olen hänen kanssaan tässä asiassa samaa mieltä tai enemmänkin ihmettelen edustaja ollilan puheenvuoro täällä vakavassa asiassa käytetty puheenvuoroja viittaa muun muassa työrajamäen hyvinkin painavaan puheenvuoroon jossa oli keskeisiä

hän täällä sutkauttelee eduskunnan pöntöstä että pystyä rajamäki osuudella metelillä itseänsä kiihottaen toimii hänellä on siihen taipumusta arvoisa puhemies minä ihmettelen tällaista käytöstä eduskunnassa koska kyllä ne pitäisi oppia kunnioituksella suhtautumaan toisiin toistemme argumentteihin leimaamisella ei pitkälle päästä opetus ja ollilalta mielimme analyysi sitten edustaja leenan puheenvuorosta jos sitä kritiikkiä on niin sitä olisin

tähän hankkeeseen on eduskunta aikaisemmin myös lisäbudjettien yhteydessä kuten valtiovarainvaliokuntakin puuttunut pitänyt tätä erittäin kiireellisenä suomen talouden ja totta kai myös näiden vientiyritysten venäjän transitojen ja myös sen takia että erittäin iso raideliikenteen sähköistyshanke siihen liittyvät veturihankinnat ovat hyvin keskeisesti kiinni siitä että etunojassa viedään näitä raideliikenteen isoja sähköistyshankkeita eteenpäin jopa niin että tämän hankkeen lykkäytyminen voi vaikuttaa kymmenenkin sähköveturin tilauksen lykkäämiseen ja jopa tarpeettomien dieselvetureiden erityishankintaan

tämä on kokoomuksen nykyistä käyttäytymistä tässä salissa on ylimielisyys voimissaan ja ja leimaaminen riitä asian kuitenkin vakava ja useimmissa kokoomuksen nuevokokoomuksenkin puheenvuoroissa tähän asiaan on viitattu itse levä hämmästyttivät puhevuorovat viimeksi joka

tältä osin junien pituus ei voine olla ongelma suunnittelulle

ja myöskin suomen kohtalo on olennaisesti sidoksissa siihen millä tavalla mikään niin miten euro toimii kuivina kuin euroaluetoimittajan joudutaan sen takia tietysti arvioimaan toinen toisiamme sitä väsymyskin on kysymys nämä eivät ole vieraita maita rahapolitiikka rahapolitiikka on euromailla yhteinen senhän kaikki hyvin tunnistamme ja sen takia tämäntapaisten puitesopimusten aikaansaaminen jopa takausvastuiden rakentaminen siinä että me puolustamme yhteistä euroa josta meidänkin hyvinvointimme työllisyytemme talouskehityksemme olennaisesti lipponen on on

tästä olemme edustaja varapuheenjohtaja korhosen kanssa ja edustaja hemmilän kanssa myös vrn hallintoneuvostossa käyneet keskustelua että nyt tämä suunnittelu ja hankkeen hallinta on käytävä myöskin ja tulemme käymään sen myös valtiovarainvaliokunnassa tammikuussa läpi

tässä suhteessa olen sitä mieltä että nämä järjestöt joihin nyt on euroalueella ryhdytty mukaan lukien joko tämä kreikankin luo

ovat olleet

kiitän

finanssimarkkinoiden analyysin osalta ja sen osalta millä tavalla millä tavalla me jatkossa välttämiseen että tällaiset kriisit eivät kaadu

kyse on myös turvallisuudesta meidän rakentamisen turvallisuudesta ja myös sisäisestä turvallisuudesta kun valitettavasti muun muassa järjestäytyneen rikollisuuden toiminta alkaa ulottua rakennusalalle

finanssikapitalismi elää kuten täällä on monesti todettu sillä tavalla

voitot kyllä on yksityisessä laskussa mutta tämä viimekätinen riskienkanto voidaan finanssisektorille yllättävää kyllä siirtää

poliisin voimavaroista huolen kantaminen on todella paikallaan

sen vuoksi tarvitaan huomattavasti tehokkaampia valvontainstrumenttejapalkkiokkaampia kun eduskunnan

puheenjohtaja karjulan johdolla valtiovarainvaliokunta on minusta tehnyt hyviä tärkeitä painotuksia ja linjauksia ajassa

ei meillä on edelleen salaisia tilejä numerotilejä velan ylikoro veroparatiiseja unionin unionin aluella uuden hallituksen hallitsemilla alueilla turkan unionimaiden hallitsemilla alueilla ja itsensä suomikin oli lopullinen monissa puheenvuoroissa ja kallis myöskin ovat tuoneet esille ei luonut omanlaisensa veroparatiisi meillä on hallintarekisterin piirissä käytävä kauppa pörssikaupassa hallitseva emme tiedä vielä tiedä ketkä ketkä

sisäisen turvallisuuden etulinjan toimijoiden määrä on vähentynyt erittäin huolestuttavasti

sen takia tämän huolen poliisin toimintakyvystä helsingissä ja alueellisesta hälytysvalmiudesta on oltava esillä

niitä on lisättävä enemmän kuin hallitus on ehdottanut

hallitusohjelman valmistelussa se tuotiin myös esille ja tältä osin sisäisen turvallisuuden ohjelmassa tätä on käytävä läpi

samoin mitä liittyy krpn esimerkiksi laittoman ulkomaisen työvoiman torjunnan kykyyn niin poliisityö tarvitsee myöskin täsmäosaajia niin kuin talousrikostorjunta yleensäkin

pankkisalaisuus on suomessakin tiukkaa meille ei ole vain tero niemi verottaja ei saa tietoja

me tiedämme elvytyksen infran rakentamisen sosiaalisen vuokra asuntotuotannon puutteet mutta hallitus siirtää tietoisesti budjettivalmistelun ohi keväälle lisäbudjettiin toimia jotka pitäisi päättää nyt tässä ajassa

tältä osin epävarmuus poliisin sisällä sen toimintakyvystä on kyllä vihonviimeinen esimerkiksi juuri näiden harmaan talouden torjuntatavoitteiden kannalta

eu vertailutietojen vaihdettavuutta ei pankkisektorilla tunneta kuten esim ruotsissa vain se osa poimii

herra puhemies

herra puhemies

ei silloin voi tulla sitten yksityisiin kansalaisiin ja sosiaaliturvani sillä puolella meillä kyllä on oikeus murtaa pankkisalaisuuttaeviranomainen pääsee katsomaan pankkitilejä köyhimpien kansalaisten pankkitilejä mutta se oli loisto osto on kysymys ja nämä ovat edelleenkin tiukassa pankkisalaisuuden piirissä

siis ennen päätöstä ei yleensä ole työoikeutta

ja nyt kysymys on nimenomaan siitä että myös väärää henkilöllisyyttä käyttämällä kuuden kuukauden jälkeen se ei ole mikään raja saa työoikeuden

täällä meillä on tehtäviä tässä minä pysyn sysmä haluan päästä valvomossakin liikkeellä ja sitten tämä rahoitusmarkkinavero joka nyt sitten niin sanotusti suomen aloitteestaan tuon esitystä vastaan

kiinnitän huomion myös siihen että tätä on pitänyt erityisesti rkpn ohella vihreät nyt julkisuudessa suurena saavutuksenaan ja myöskin tämän vuoden karenssin pois jäämistä perheenyhdistämispuolella niin tätä on nimenomaan eurooppalaisen käytännön kannalta pidetty yhtenäisenä linjana

miten konkreettisesti te olette perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitokokonaisuutta ja rakenteita olleet stmn kanssa nyt yhdessä miettimässä koska tämä tulee olemaan erittäin hankala kysymys lähiaikoina

haluan myös korostaa sitä tärkeää merkitystä joka yritystoiminnan elinkeinoelämän kehittämisen ja opetuksen muun muassa avainosaamisen ja ammattikorkeakoulun yhteistyöllä on paikallisessa kehittämistyössä

tietysti toinen puoli on sitten että myöskin maahanmuuton määrällinen ja laadullinen hallinta on hyvin tärkeätä työmarkkinoiden vakauden ja myös sisäisen turvallisuuden näkökulmasta

tältä osin laitonta työvoimaa käyttäviin työnantajiin kohdistuvat sanktiot joita euroopan unioni ja komissio on esittänyt muun muassa viime vuonna ja viime talvena on pikaisesti vietävä myös suomessa käytäntöön niin että työsuojelun työehtojen valvonta ja voimavarat turvataan

mutta halusin äskeisessä puheenvuorossani korostaa sitä että missään tapauksessa perusopetuksen ja tämän aluekehityksen kannalta tärkeiden maakuntayliopistojen ja ammattikorkeiden kehittäminen ei voi jäädä sen varaan että tässä vaikeutuvassa taloustilanteessa ne joutuvat tosiaan ulkopuolisen rahoituksen varassa toimintaansa ajattelemaan

herra puhemies

tältä osinhan aluehallintouudistuskin joka meillä tänään on vielä listalla valitettavasti heikentää työsuojelun käytännön toteutusta ja tämä tulee näkymään myöskin tällä puolella

tämä vastalauseemme aikaansai sen että valiokunnan puheenjohtaja halusi hallituksen esityksen puolesta heti ikään kuin kommentoida vastalausetta

toinen asia on se että on erittäin harkitsematonta että tässä vakavassa tilanteessa jossa massatyöttömyys uhkaa muun muassa suomessa nuoria hallitus suunnittelee työvoiman saatavuusharkinnan poistamista

se tarkoittaa sitä että kuka tahansa voi tuoda mille alalle tahansa mistä tahansa työvoimaa suomeen ilman että suoritetaan minkäänlaista työmarkkinoiden ja työehtojen harkintaa

yhdellä valiokunnan kuulemisella vietiin läpi laki jolla on laajempi ulottuvuus

minä haluan lähestyä tätä

on nyt vihdoin viimein vedottava hallitukseen eikö ole riittävästi jo maahanmuutto ja turvapaikkapolitiikan hallintaa menetetty

asiantuntijakuulemisessa ilmeni että tässä ei oteta huomioon tuotantosuuntia ei oteta huomioon työvaltaisten nuorten viljelijöiden muun muassa kotieläintuottajien ja maidontuottajien erityisiä vaikeuksia

olemme moneen otteeseen sosialidemokraattien taholta kantaneet huolta siitä että hallitus istuu ja keskusta erityisesti kahdella jakkaralla

toisaalta eläköityvien eläköityneiden viljelijöiden ja sitten ainakin juhlapuheissa nuorten tuottajien jakkaralla

toisessa käsittelyssä olevan ulkomaalaislain osalta on syytä käydä läpi laajemmin tähän liittyvää taustaa ja myöskin merkitystä

nyt on tärkeätä todella että hallitusohjelman mukaisesti keskitytään erityisesti kansallista kilpailukykyä ja talouskasvua tukevien logististen kuljetusjärjestelmien kehittämiseen

tämä esitys jonka hallitus antoi vuosi sitten helmikuussa yksimielisesti oli henkilökohtaisesti minulle tavaton järkytys sen takia että tässä ministeri astrid thorsin johdolla hallituksen löyhästi ja vastuuttomasti rakentamassa lakiesityksessä oli useita sellaisia vetotekijöitä jotka poikkesivat eun yhteisestä maahanmuutto ja turvapaikkapoliittisesta linjauksesta ja esitys muodosti nimenomaan kielteisen vetotekijän myös laittoman maahantulon voimistamiseen suomeen

toinen kysymys on ollut se että huolimatta pyynnöstämme hallitus ei ole puuttunut tuotantokustannusten alentamiseksi muun muassa näennäisviljelyyn ja peltoalaan liittyviin tukiin jotka ovat nostaneet lisämaan hinnan nuorten tuottajien tilanteessa ja kannalta kohtuuttomaksi

tämä on tietysti vaikea harjoitus näillä voimavaroilla mutta olisin sitä mieltä että meillä on kyllä syytä käydä perusteellinen keskustelu ihan kansallisesta strategiasta ei pelkästään liian vähälle jääneen venäjä strategian kannalta mutta myös arktisten yhteyksien merkittävästä roolista

erittäin hankalia tilanteita kun samalla pitäisi tilakokoa kasvattaa ja pärjätä niin käytännössä se on tehty erilaisilla tukijärjestelyillä ihan kansallisesti itse asiassa junailtu vaikeaksi

tämä käsiteltiin hallituksessa rutiininomaisesti

vanhasenkataisen hallitus yksimielisesti antoi tämän vaivihkaa eduskunnalle tosiaan vuosi sitten valtiopäivien avajaisistuntoa seuraavan päivän iltaistunnossa jossa ainoana puutuin lähetekeskustelussa kriittisesti tähän sisältyviin tekijöihin

ei ole luopumishalukkuutta ja joka tapauksessa nuorille tuottajille tulee kalliiksi maan saanti

myöskin hankohyvinkää radan sähköistystä me kiirehdimme eduskunnan lausumalla ja siitä olisi tietysti hyvä kuulla joutuuko eduskunta sitä nyt sitten itse hoitelemaan vai onko hallitus miettinyt sen vauhditusta

meidän mielestämme tässä tilanteessa olisi pitänyt välittömästi painottaa poikkeuksellinen ylimenovaiheen tuki juuri näille työvaltaisen maitotalouden päätoimisille yrittäjille että se vaikuttavuus olisi ollut oikeasti sellainen että kotieläintuottajat ja nämä nuoret päätoimiset tuottajat pärjäävät

toinen asia on se että liikennepoliittisen selonteon osalta valtiovarainvaliokunta on saanut vaatimansa selvityksen hallitukselta ja se lvmn selvitys käydään nyt tässä budjetin valmistelun yhteydessä myöskin läpi

nyt tässä ei ole arvioitu tuotantosuuntien ja työn sitovuutta eikä todella näitä maitotalouden erityisvaikeuksia ja nyt itse asiassa tuen piiriin siis tulevat sivutoimiset ja tämän väliaikaisen kansallisen tuen osalta pääosan tuloistaan jopa tilojen ulkopuolelta saavat esimerkiksi virkamiesviljelijät

tältä osin täytyy sanoa että kovin jälkiherännäiseltä puheenjohtaja valtiovarainministeri kataisen esiintyminen tässä viime viikolla vaikutti kun hän totesi että on hyvä että on kriittistä keskustelua

vaikka tämä on välttämätön niin jotta oikeasti voitaisiin tukea niitä perheitä jotka maataloudessa ovat erittäin kovissa vaikeuksissa olisi kyllä pitänyt katsoa tätä kohdentamista

mutta en ole huomannut valtiovarainministeri kataisen kokoomuksen puheenjohtajan osoittavan yhtäkään katumuksen tai kritiikin osoitusta siitä mitä hallituksen esityksessä oli vialla tai myöntävän että eduskunta ja hallintovaliokunta on tehnyt tarpeellisia korjauksia

toinen asia puhemies

kyllä sosialidemokraattien mielestä myöskin meidän pk yrityskenttämme olisi nyt tässä tilanteessa ehdottomasti samanlaisen nopeuden ja aktiivisuuden tarpeessa kuin että hallitus yhdellä maa ja metsätalousvaliokunnan kokouksella vie läpi tämäntyyppisen

tässä on laajemminkin tietysti vakava tausta verrattuna edelliseen hallitukseen että nyt kokoomuksen tultua hallitukseen sisäministeriö pilkottiin kahtia ja hallitussopimuksella maahanmuutto ja turvapaikka asiat annettiin rkpn ministeri thorsin vastuulle

minulle tulee valitettavasti mieleen nykyisen maa ja metsätalousministerin aika ahon porvarihallituksen aikana kun hän oli maa ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtaja

niin sanottu laajennettu sisäisen turvallisuuden ministeriö jota yritettiin aidosti rakentaa viime kaudella on siis nyt olennaisilta osin sisäisen turvallisuuden osalta pilkottu ja sisäministerihän ei toisen tontille puutu elikkä tämän kokonaisuuden hallinta ei myöskään näy hallituksen valmistelussa

sosialidemokraatteja estettiin kuulemasta oikeusministeriön velkasaneerauksen asiantuntijoita jotka olisivat voineet kertoa mitä yhtenevyyttä tai eroavuutta pienyrittäjien ja muiden kansalaisten velkajärjestelyyn siinä esityksessä oli

ihan aluksi on syytä todeta että tähän direktiiviin ei sisälly humanitaarista pykälämäärittelyä

minä toivon että tämäntyyppiset asiat käsitellään perusteellisesti niiden kansallinen merkitys ja myös maanviljelijöiden kannalta ratkaiseva merkitys huomioon ottaen sillä tavalla että yhteisesti perustellusti voidaan myös voimavarat suunnata tässä kriisissä

euroopan yhteinen käytäntö eu direktiivi olisi kaventanut soveltamisalaa

eun laajenemista ajatellen suomi joutui siihen tilanteeseen ja sisäministeriössä tehtiin johdollani se linjaus että laajan lausuntokierroksen sijasta viedään eduskunnalle se aikaisemmin lausuntakierroksella eduskunnassa kesken jäänyt kokonaisuus jotta pystyttiin ennen eun itälaajenemista suomen osalta tekemään ulkomaalaislakiin aivan välttämättömät korjaukset

silloin tiedostin ja toin esille ja useasti ministeriaikanani nimenomaan nämä puutteet joita nopeutetulla käsittelyllä saimme purettua aika voimakkaasti kahden vuoden käsittelyt kolmeen kuukauteen samoin toimimalla viranomaistoiminnassa tehokkaasti niin ettei näitä signaaleja tullut

viime kaudella tehty ulkomaalaislain kokonaisuudistus sisälsi sekä ennakkoon että esittelyn aikana laajan kansalaisjärjestöjen sekä muiden toimijoiden näkemysten huomioon ottamisen

tämä olisi ollut nimenomaan poikkeama eun linjauksesta

suomi on tähän asti ollut sitoutuneena eun peruslinjaan että samalla kun tuetaan aktiivisempaa työperäistä maahanmuuttoa on laitonta maahanmuuttoa ja siihen liittyvää ihmissalakuljetusta ja ihmiskauppaa määrätietoisesti torjuttava

suomi tuli määrätietoisella hallituksen toiminnalla jo ennen perustajamaita mukaan myös prumin sopimukseen eli rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden terrorismin ja laittoman muuttoliikkeen torjuntasopimukseen

entisiä tuotantotapoja turkiseläinten kanojen kotieläinten osalta on korostettu ihan aiheesta viime vuosina ja on tapahtunut myönteistä kehitystä

haluan kuitenkin samalla kun jyrkästi vastustan tätä lakialoitetta myöskin korostaa että sosialidemokraatit eivät ole lakkauttamassa tätä elinkeinoa

samalla pyritään varmistamaan tehokas kansainvälinen suojelu sitä mahdollisesti tarvitseville henkilöille ja haavoittuvimmille ihmisille kuten naisille ja toteuttamaan erityistoimenpiteitä ilman huoltajaa olevien alaikäisten hyväksi